arvoisa puhemies

viime viikolla poliisin eläkeikää koskevan lain ensimmäisessä käsittelyssä totesimme työurien pidentämisen olevan välttämätöntä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

silloin kun puhutaan kansainvälisestä sopimuksesta joka koskee lapsiin kohdistuvia rikoksia ja niitten ehkäisyä ollaan erittäin tärkeän asian äärellä

siksi on uskomatonta se hallituksen ylimielisyys jolla se on suhtautunut asiantuntijoiden kuntalaisten ja kuntien mielipiteeseen koko prosessin ajan

ymmärrän toki sen että samaan aikaan kun näitä sopimuksia allekirjoitetaan halutaan tietenkin lainsäädäntöä saattaa ajan tasalle ja sopimuksen mukaiseksi ja toisaalta tehdä myös ehkä lainsäädäntöön kokonaisuudistuksia jotka koskevat tätä aihealuetta mutta näkisin että suomen kansainvälisen maineenkin kannalta olisi hyvä että voisimme aika ripeästi tämäntyyppiset sopimukset allekirjoittaa

ensin tulisi ratkaista sote uudistus avata se umpisolmu johon hallitus on toiminnallaan koko uudistuksen ajanut ja tämän jälkeen tarkastella kuntarakennetta erikseen

se ei korjaannu itsekseen eikä varsinkaan asenteella että olisi kunniakasta päättää työura työkyvyttömyyseläkkeeseen kuten poliisin eläkeikäasiaa pohtinut työryhmä totesi

arvoisa puhemies

ja kun perjantaina myös keskusteltiin tästä aihepiiristä ja edustaja pekosen tekemästä toimenpidealoitteesta koskien sitä että lapsen myyminen ja lapsen antaminen eteenpäin korvausta vastaan tehtäisiin rikolliseksi teoksi niin uskon että tätä kannatetaan hyvin laajasti ja odotankin että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin tämän asian suhteen

täällä vakavasti työtään tekevät kansanedustajat joutuvat käsittelemään historiallisen suurta uudistusta ilman riittäviä tietoja kokonaisuudesta

tiedämme sen että eläkeikäkysymyksessä hallituksessa on vallalla kaksi linjaa

on kokoomuksen linja jonka mukaan eläkeikää on nostettava ilman alakohtaista tarkastelua tai joustoja ja piste ja on myös sosialidemokraattien linja jossa yleistä eläkeiän nostamisasiaa ei saisi edes keskustella

harmikseni arvoisa kuntaministeri ei ole täällä kuulemassa mutta jos hän olisi olisin kysynyt voiko hän luvata nyt eduskunnalle ja valiokunnille että samanlainen farssi ei tällä kertaa toteudu

keskusta pitää yleisen eläköitymisiän nousemista välttämättömänä mutta haluamme avata toden teolla keskustelun siitä ettei pelkkä eläkeiän alarajan nostaminen yksinään ole toimiva ratkaisu

toivon että ennen kuin hallintovaliokunnan tarvitsee antaa asiasta mietintöä tai perustuslakivaliokunnan lausua asiasta kantaansa eduskunnalle tuodaan tarkat tiedot siitä miten sote rakenneuudistus tullaan toteuttamaan ja tarkat yksityiskohdat myös siitä miten kuntarahoitusta tullaan kehittämään

siksi meidän tulee pohtia konkreettisia keinoja ja toimenpiteitä joilla työikäiset saadaan aikaisemmin työelämään on vähemmän sairauspoissaoloja on vähemmän työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvia ja miten eläkkeellä oleva voitaisiin houkutella takaisin työllistymään

en voi ymmärtää että kun korkein laillisuusvalvoja huomauttaa prosessin ongelmista hallitus ylimielisyydessään ei ota hänen näkemystään huomioon vaan ilmoittaa että prosessi jatkuu niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan

arvoisa puhemies

ensinnäkin niin työmarkkinajärjestöjen kuin meidän poliitikkojen on tehtävä entistä lujemmin työtä ikärasismin kitkemiseksi

jos mallinne suomalaisen kuntakentän uudistamiseksi olisi niin erinomainen kuin olette antaneet ymmärtää uskoisin että se kestäisi myös kriittisen arvioinnin niin täällä eduskuntatalossa kuin sen ulkopuolellakin

toiseksi meidän on kyettävä luomaan paremmat mahdollisuudet uudelleenkouluttautumiseen varsinkin fyysisesti ja henkisesti vaativaa työtä tekeville

on luotava senioripolkuja ja mahdollisuuksia uudelle työuralle esimerkiksi sopivalla täydennyskoulutuksella

arvoisa puhemies

kuten oikeuskansleri ratkaisussaan tuohon kanteluun totesi eduskunnalla tulee olla riittävä kuva sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta ja sen perusratkaisusta ennen kuntarakennelain käsittelyä

teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen

tutkitusti on todettu että eläkeiän saavuttaneet työntekijät harkitessaan työuransa jatkoa kiinnittävät ensisijaisesti huomiota hyvään ja toimivaan työympäristöön työyhteisön ilmapiiriin mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan työhönsä sekä hyvään esimiestoimintaan

siksi ellei hallitus vedä esitystään pois mikä olisi ehdottomasti viisain ratkaisu mielestäni valiokuntien ei tulisi substanssikysymyksiä käsitellä ennen kuin nämä tiedot saadaan

arvoisa puhemies

lainsäätäjinä emme voi pelkästään sanella eläkeiän nostamista jollemme itse luo puitteita tai tarjoa vaihtoehtoja sille että työurat tosiasiallisestikin voivat pidentyä

kannatamme toisessa käsittelyssä lakiehdotuksen hyväksymistä sen täydentämiseksi jotta työurien pidentämistavoitteessa myös käytännössä onnistutaan ja jotta välttyisimme poliisimiesten ja muidenkin ammattiryhmien kohdalla pitkiltä työttömyysputkilta ja ennenaikaisilta työkyvyttömyyseläkkeiltä

milloin hallitus lopettaa poliittisen pelaamisen näin vakavalla asialla kuin suomalaisten palveluilla ja terveydellä

uusi ervv puitesopimus ei kasvata suomen takausvastuita tästä määrästä

hallituksen kuntauudistuksesta ei ole tullut pelkästään poliittinen kriisi vaan siitä on kehkeytymässä myös oikeudellinen kriisi

eduskunta edellyttää että luodakseen puitteet eläkeiän alarajan tosiasialliselle nostamiselle on hallituksen ryhdyttävä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa viipymättä torjumaan työpaikoilla ikärasismia ja muuta epäasiallista kohtelua turvaamaan ikääntyneille työntekijöille riittävät kouluttautumismahdollisuudet sekä luomaan senioripolkuja ja mahdollisuuksia uuteen työuraan jossa pätevyysvaatimusten täyttämiseksi voidaan ottaa huomioon myös aiemmassa ammatissa työkokemuksen kautta hankitut tiedot ja tai

tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys hovi ja hallinto oikeuksien rakenneuudistuksesta oli viime vuoden lopulla täällä lähetekeskustelussa ja kun ottaa huomioon sen erittäin kriittisen keskustelun mitä asiasta käytiin niin kyllä olen erittäin pettynyt että valiokuntakäsittelyssä ei mitään muutosta asiaan tullut ainoastaan lähdettiin näillä hallinto oikeuksien nimillä voisi sanoa leikkimään

nyt annetussa korjatussa esityksessä tämä uskaltaisin sanoa karkea miljardiluokan virhe on korjattu

nehän tosiasiassa eivät mitään lisäarvoa tuo tähän uudistukseen tai siihen tosiasiaan että ne paikkakunnat joilta tämä hallinto oikeus tai hovi oikeus lakkaa kyllä todellisuudessa kärsivät merkittävästi tilanteesta

on hyvä että hallitus omassa esityksessään toteaa nytten tämän vastuiden ylärajan mahdollisen nousun ja korjaa näin tämän harhaan johtaneen käsityksen

näyttää siltä että hallituksen keskittämislinja ei jää tähän mitä tulee myös oikeudellisiin instituutioihin nimittäin tänään tuli tietoon sellainen neuvottelukunnan tulos että käräjäoikeuksien määrääkin oltaisiin puolittamassa suomessa

mitä tämä tarkoittaisi suomen valtion kyvylle vastata velvoitteistaan

tällainen linja kyllä vaarantaa kansalaisten oikeusturvan saatavuuden ja saavutettavuuden ja siinä mielessä kannan kyllä erittäin syvää huolta kansalaisten oikeusturvan toteutumisesta

hallitus toteaakin että jos koko annettu takaussitoumus joudutaan ottamaan käyttöön ja rahoitustukiohjelman riskit ja suomen takausvastuut toteutuvat suuressa määrin voi suomen valtion kyky vastata velvoitteistaan merkittävästi heikentyä

mutta arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä minusta keskeinen ongelma on se että tässä on lähdetty vailla mitään perusteita hallinto oikeuksien paikkoja sijoittamaan niin etteivät ne palvele tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden näkökulmaa

tämä ei liity kuitenkaan itse asiassa tämän lain sisältöön

ymmärrän että kun täällä lähdetään tekemään valintoja paikkakuntien välillä niin aina tulee vastakkainasettelua enkä itsekään halua asettaa rovaniemeä ja oulua hallinto oikeuden kannalta vastakkain mutta täytyy rehellisyyden nimissä todeta se että ei oulun vahvuuksia ole nyt eikä tulevaisuudessa oikeudellisen keskittymän synnyttäminen sinne

arvoisa puhemies

täällä eduskunnan salissa pitkin tätäkin syksyä ovat eri puolueet kertoneet omia tavoitteitaan niin kuin nyt kuulimme sosialidemokraattien tavoitteita lapsilisien nostamiseksi

mutta kyllä kansalaiset katsovat mitkä ovat nyt konkreettiset teot hallituksella mitä hallituspuolueet tekevät todella näissä päätöksissä ja lapsiperheitten kannalta tämä linja on todella tyly tällä hetkellä

meillä on oikeustieteellinen tiedekunta rovaniemellä meillä on siellä trafin yksikkö meillä on hovioikeus siellä on myös muita instituutioita jotka käsittelevät oikeudellisia asioita muun muassa ely keskus tiepuoleen liittyvät valitukset ja nyt olisi ollut kaikki perusteet nimenomaan hakea ratkaisua jossa vahvistetaan niitä alueellisia vahvuuksia

sanomme kyllä euroopan unionille sanomme kyllä eurolle ja sanomme kyllä talouskurille mutta sanomme ei ylisuurille velkavastuille

tässä tilanteessa ollaan nyt lisäämässä keinotekoisella lapsivähennyksellä valtion menoja edelleen vaikka lapsiperheitä tämä kohtelee erittäin epäoikeudenmukaisesti

kun joudutaan tekemään ja jos tehdään valintoja sen puolesta että keskitetään toimintoja tehokkuuden saavuttamiseksi niin silloin pitäisi tehdä ratkaisuja jotka nimenomaan niitä alueellisia vahvuuksia vahvistavat

lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijatkin menettävät tässä erinomaisen mahdollisuuden harjoitella hallinto oikeuksissa saada valtionhallinnon harjoittelupaikkoja siellä ja seurata sitä oikeudellista toimintaa

siinä mielessä olen todella pettynyt että hallitus ja oikeusministeriö ovat päätyneet tällaiseen ratkaisuun ja valiokunta ei ole lähtenyt tätä ratkaisua oikaisemaan

kun tämä hallituksen korjattu esitys tulee valiokuntakäsittelyyn niin sitä tullaan toki tutkimaan tarkemmin perustuslainkin näkökulmasta mutta haluan tässä vaiheessa kiinnittää huomiota siihen että kun me puhumme tämän miljardiluokan vastuista mitä valtiolle voi tulla niin on täysin kohtuutonta että hallituksen puolesta on tämän tyyppistä hutilointia valmistelussa ollut että kansainvälisen velvoitteen ja eduskunnan säätämän lain välillä on tällainen ristiriita päässyt syntymään johon perustuslakivaliokunta on nyt kiinnittänyt huomiota ja hallitus on joutunut tuomaan tämän esityksen tänne

täytyy sanoa että jos täällä paikalla on joitakin lapin kansanedustajia jotka käyttävät tämän asian puolesta puheenvuoroja ja samaan aikaan vaativat oikeusklusteria rovaniemelle mutta äänestävät tämän hallituksen esityksen puolesta niin sanat ja teot ovat kyllä todella pahasti ristiriidassa

tässä asiassa arvoisa puhemies ei olisi mitään muuta järkevää ja perusteltua ratkaisua eikä myöskään ministeri lähetekeskustelussa löytänyt esteitä sille että pohjois suomessa hallinto oikeus olisi pitänyt sijoittaa ehdottomasti rovaniemelle

me puhumme kuitenkin miljardiluokan summista ja odottaisi että tällaisissa asioissa ei tällaista kiirettä pidetä että tällaisia korjauksia joudutaan tekemään

pitäisi eduskunnan aina olla tietoinen siitä että minkä suuruisia vastuita

arvoisa puhemies

minäkin haluan kysyä arvoisalta ministeriltä kun tässä neuvotteluprosessin aikana on neuvoteltu saamelaiskäräjien kanssa ja ilmeisesti oikeusministeriö on tehnyt tässä valmistelussa tällaisen selityksen joka muistuttaa varaumaa ja sen mukaan sopimuksen maaoikeudet jätetään soveltamisen ulkopuolelle eikä maanomistusoloihin saamelaisten kotiseutualueella puututa

käsittääkseni ilo sopimukseen ei näin jälkikäteen voi tehdä varsinaisia varaumia ja useat oikeusoppineet ovat esittäneet sellaisia tulkintoja että tällainen selitys tai varauma miksi sitä kutsutaankin ei ole oikeudellisesti pätevä eikä sitova kenenkään osapuolen näkökulmasta

miten tulkitsitte tällaisen selityksen oikeudellista sitovuutta

yksi osa tätä kilpailukykymme parantamista on myös paikallisen sopimisen uudistaminen ja sen lisääminen työpaikoilla ja nyt haluaisin kysyä elinkeinoministeri rehniltä hallituksen työllisyys ja kilpailukykykärkihankkeista vastaavana ministerinä

arvoisa puhemies

tämä käsitteillä oleva sopimus on erinomainen ja kannatettava mutta haluaisin tuoda esille sen kuten monessa puheenvuorossa on todettu että tämän sopimuksen avulla tehostetaan barentsin euroarktisen alueen yhteistyötä suuronnettomuustilanteissa sekä erityisesti tapauksissa joissa lähimmät tai nopeimmin saatavilla olevat pelastuspalveluyksiköt ovat toisessa sopimusvaltiossa ja tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että tämä jotenkin korvaisi meidän kansallista pelastushelikopteritoimintaamme

minkälaisia vaikutuksia sillä voi parhaimmillaan olla meidän talouteemme

meillähän kuten täällä edelläkin on todettu on pelastushelikopteritoiminta ollut lapissa erittäin aktiivista ja erityisen tarpeellista näistä etäisyyksistä johtuen ja haluan kiinnittää huomiota siihen että hallintovaliokunnassa nimenomaan todettiin kun järjestelyissäkin on tapahtunut nyt muutoksia että sopimuksen toimeenpanossa tulee varmistua siitä että esimerkiksi pelastushelikopteritoiminta on turvattu suomen pohjoisilla harvaan asutuilla alueilla myös jatkossa ja tämä tarkoittaa nimenomaan näitä meidän kansallisia pelastushelikopteritoimintojamme

arvoisa puhemies

on selvää että kuntien valtionosuusjärjestelmää on tarpeen uudistaa ja on tärkeää myös että kriteerien määrää vähennetään ja selkeytetään niitä perusteita joilla kunnat saavat peruspalveluiden tuottamiseen valtionosuutta mutta tähän hallituksen esitykseen sisältyy oikeastaan kolme keskeistä ongelmaa

nimittäin meillä parhaillaan on meneillään sote uudistus ja olisi ollut välttämätöntä että valtionosuusuudistus olisi synkronoitu aikataulullisesti sote uudistuksen kanssa

arvoisa puhemies

kolmanneksi tämä sisältää sellaisia elementtejä jotka ovat kuntien peruspalveluiden rahoittamiselle vieraita muun muassa työpaikkaomavaraisuuskriteerin johon myös perustuslakivaliokunta puuttui ja pyysi hallintovaliokuntaa arvioimaan tätä kriteeriä mutta tätä arviointia ei hallintovaliokunta ole valitettavasti tehnyt

tuletteko te omistusohjausministerinä vaatimaan yhtiöltä ennen lopullisia päätöksiä erilaisia strategisia vaihtoehtoja mihin esimerkiksi yhtiön vuosikymmenien aikana syntynyttä osaamista voitaisiin käyttää niin että tällaisiin henkilöstön vähentämisiin ei tarvitsisi välttämättä mennä kun löydettäisiin uusia liiketoiminta alueita missä voitaisiin kenties hyödyntää tuota osaamista

arvoisa puhemies

suomen vaalijärjestelmässä on tasapainoteltu alueellisen edustavuuden ja suhteellisuuden välillä ja molemmat arvot ovat erittäin tärkeitä

mutta kun katsoo nyt tämän hallituksen toimintaa muun muassa itä suomen osalta vaalipiirin jaossa se tehtiin hallituspuolueiden voimin täällä runnottiin ikävästi läpi niin tämä kokemus ei kyllä rohkaise kannattamaan tätä perustuslain muutosta

tässä puheenvuorossa hän kävi läpi ja kuvasi hyvin sen pitkän kaaren jolla tähän tilanteeseen ollaan tultu siis tilanteeseen jossa euroalueelle tarvitaan nykyistä tiukempaa talouskuria ja käsittelyssä olevaa sopimusta

sipilän hallituksen ensimmäisen vuoden aikana suomen tulevaisuuden isot asiat yhteiskuntasopimuksesta ja sosiaali ja terveyspalveluiden uudistuksesta alkaen ovat edenneet tai etenemässä

jos tämä muutos tehtäisiin niin sehän avaisi sen mahdollisuuden että tulevaisuudessa hyvinkin pienellä enemmistöllä kulloinenkin hallitus sitten suhdanteiden mukaan muokkaisi vaalipiirejä

suurelta osin euroopan talousongelmat johtuvatkin siitä ettei tehtyjä olemassa olevia sopimuksia ole noudatettu etenkään kasvu ja vakaussopimusta

arvoisa puhemies

käänteen aikaansaamisessa ja suomen nostamisessa lamasta valtion omistajapolitiikalla voi parhaimmillaan olla tuntuva vipuvaikutus

tämänhetkisen unionin lainsäädännön mukaan jäsenvaltion rakenteellinen eli suhdannevaihteluista korjattu alijäämä saisi olla enintään yksi prosentti jäsenvaltion bruttokansantuotteesta

kansallisomaisuuttamme ei laiteta lihoiksi vaan nyt omistajapolitiikalla uudistetaan suomea tuetaan talouskasvua ja luodaan edellytyksiä uusille yrityksille ja työpaikoille

edellisillä vaalikausilla ja etenkin viime vaalikaudella omaisuudenmyyntitulot hävisivät pääsääntöisesti budjetin syövereihin

myös omistajapolitiikan johtamista on uudistettu ja uudistetaan

tällöin budjettialijäämän rajat tulevat aika nopeasti vastaan ja eteen voi tulla sopimuksen merkittävin epämääräisyys joka liittyy siinä käytettyyn rakenteellisen budjettijäämän käsitteeseen

arvoisa puhemies

valtiolla ja valtionyhtiöillä oli toisen maailmansodan jälkeen poikkeuksellisen voimakas rooli hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa ja suomen teollistamisessa maan pohjoisimpia kolkkia myöten

vaarana ja riskinä on että komissio tekee oman arvion suomen rakenteellisesta alijäämästä joka ei välttämättä kuitenkaan perustu parhaaseen asiantuntemukseen suomen taloudesta

keskustan eduskuntaryhmä katsoo että myös tänään omistajapolitiikka on nähtävä ennen muuta tulevaisuuden työllisyys yrittäjyys ja teollisuuspolitiikkana

tämä kuntarakennelakihan oli kaksikin kertaa edellisellä vaalikaudella täällä eduskunnassa käsittelyssä ja siihen tehtiin muutoksia ja viimeksi sitä käsiteltiin viime huhtikuussa

maailman muutos etenkin digitalisaatio ja kiertotalous vaativat uudenlaista usein enemmän ohjelmistoihin ja dataan kuin koneisiin ja fyysisiin rakennelmiin perustuvaa infrastruktuuria

muistan tuolloin käyttäneeni puheenvuoron jossa toin esille sen että tämä on aika monelta muultakin osin kyllä mitä silloin oltiin muuttamassa semmoinen että kaipaisi ajantasaistamista

odotan että tulevaisuudessa myös asiantuntijat kiinnittäisivät huomiota siihen että emme voi enää pitkään nakertaa perustuslain mukaista budjettivaltaa tällaisella niin sanotulla hivuttamistekniikalla

omistajapolitiikan on osaltaan mahdollistettava koko maan voimavarojen hyödyntäminen ja tuettava suomen tasapainoista kehittämistä niin että kasvaville ja uusille yrityksille on edellytykset kaikkialla valtakunnassa

se että nyt tulee tämä itsehallintoalue tarkoittaa kyllä sitä että tulevaisuudessa kuntien rooli tulee erittäin merkittävästi muuttumaan ja se on aiheellinen kysymys mikä on tulevaisuuden kunta

valtion omistajapolitiikassa on kyse paitsi huimaavista euromääristä myös huoltovarmuudesta turvallisuudesta ja suomalaisesta omistuksesta

kaikki ei tosiaankaan ole kaupan eikä tulekaan olla ja silloinkin kun erityistehtäviä hoitavissa yhtiöissä tehdään omistusjärjestelyjä yhteiskunnan on lainsäädännöllä turvattava ihmisten palvelut

meillä samaan aikaan on merkittävä rakennemuutos jossa työpaikkoja on vähentynyt on ollut paljon irtisanomisia jotka ovat erittäin valitettavia ja silloin luonnollisesti yksityisen sektorin työntekijät eivät ole voineet oikein kokea oikeudenmukaiseksi että kuntapuolella on tällaisia irtisanomissuojia näinkin pitkiä

arvoisa puhemies

haluaisin vielä täydentää äskeistä kysymystä joka koski nimenomaan tätä maaoikeuksia koskevaa selitystä

arvoisa puhemies

omistajapolitiikassa tarvitaan myös vaalikaudet ylittävää pitkäjänteisyyttä